asiantuntijat näkyvät lähtevän siitä että jos instituutio on jotain mieltä niin se on käsky mutta näin asia ei ole vaan asiantuntemusta pitäisi myös käyttää kansalaisten hyväksi

luuletteko te että euroalueella on enää mitään toivoa

se että valtioneuvoston jäsenet eivät tällaista huomaa eivätkä korjaa on kyllä minusta asiantuntemuksen puutetta

kun ed

yksi on lakiehdotuksen ajatus siitä että vaalitaistelu kestäisi kuusi kuukautta

olisi tietysti ollut paljon helpompaa jos tämä yliopiston verolaki olisi käsitelty yliopistouudistuksen kanssa yhdessä

jos käy niin että se johtaa lissabonin sopimuksen hyväksymiseen se tarkoittaa ilmeisesti sitä että suomi samalla saa oman komissaarin

minä luulen että enemmistö valiokunnassa olisi hyväksynyt neljä kuukautta mutta tietysti kun tuli vähän semmoinen tunne muutamille että tämä on sitten vesitys siihen ei uskallettu mennä

lintilän johtama jaosto on toiminut aivan oikein että hoiti sen näillä tiukoilla ja selvillä perusteluilla

asiat pitää tuoda eduskuntaan paraatiovesta ja ratkaista avoimesti täysistunnossa ei salakäytävien kautta eikä suljettujen ovien takana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sarkomaa siihen nyt sisältyy yksi suuri vaara josta me voimme täällä keskustella keskenämme ja toivoa että valtiovarainministeri ei kuule meitä ollenkaan koska sehän on hyvin mahdollista että tämä korvaus otetaan sitten yliopistojen koko klimppisummasta vähennetään siitä ja silloinhan me emme ole voittaneet yhtään mitään

perusteluissa aivan oikein todetaan että tukikattoa ei kuitenkaan sovellettaisi puolueen rekisteröidyn yhdistyksen antamaan tukeen

minä en nyt oikein ymmärrä tätä ideaa jota täällä salissa luodaan että tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat ikään kuin eri joukkueessa ja toimivat toisiaan vastaan

mutta kun tämä on näin kirjoitettu tähän tulee semmoinen kuva että tätä voidaan käyttää tämmöisenä porttina jossa ohitetaan kaikki tukirajat

minä toivon että näin ei käy

kyllä kai realiteetti on kuitenkin se että seuraavakin presidentti tulee olemaan kokenut poliitikko joka huolehtii isänmaan asioista yhteistoiminnassa hallituksen kanssa

kun ed

sarkomaalla on hyvät yhteydet opetusministeriöön niin jollain tavalla se pykälä pitäisi kirjoittaa niin että tämä on sitten sen kiintiösumman yläpuolella tai alapuolella

sen vuoksi valiokunta kiinnittää mietinnössä huomiota siihen että tämähän kannattaisi ottaa jatkoselvityksessä huomioon että löydetään jonkinlainen kontrolli

erinomaisesti menestynyt kokoomuksen presidenttiehdokas sauli niinistö totesi vaalien jälkeen että suomalaiset ajattelevat siten että demokratia toteutuu presidentinvaaleissa

ministeri brax kiinnitti huomiota tähän ajatukseen että tähän selontekoon liitettäisiin toimintaohjelma ja vähän kertasi niitä vaikeuksia joita siihen liittyy

minä luulen että nimenomaan tavallisten ihmisten kannalta se on olennaista ja turvaa tavallisen elämän sillä tavalla että yhteiskunta ei siihen tarpeettomasti puutu

nyt kun puhutaan puoluerahoituksesta jos ensin otetaan tilanne puolueen rahoituksesta joka on tämän seuraavan vaiheen kysymys joka liittyy tähän voimakkaasti niin puolueethan joutuvat puoluetuen vuoksi hyvinkin tarkkaan ilmoittamaan puoluerahoituksensa ja sitä tarkastetaan jo nyt

minä olen suhtautunut tähän toimintaohjelmaan aika viileästi koska minä pelkään että siihen menee valtavasti tarmoa sen sijaan että poistettaisiin itse ongelmia

zyskowicz on päinvastaista mieltä

se on ikävä todeta

kaikesta muusta tasavallan presidentin informaatiosta taas pitäisi sopia kerta kaikkiaan kun uusi perustuslaki tulee voimaan utvassa mitkä ovat pelisäännöt

tärkeimmät avoimuutta koskevat uudistukset ovat edelleen kesken vaikka grecon suositusten julkistamisesta on kohta kulunut kaksi vuotta

pirkko ruohonen lernerin nostama ongelma eli se että perustetaan puolueen ulkopuolelle puolueen tietyn joukon käsissä olevia yhdistyksiä tai säätiöitä jotka ottavat vastaan runsaasti rahaa ja lähettävät sitä puolueelle

nythän on tilanne se että oikeudenkäynnit kulkevat suhtkoht normaalisti mutta sitten ovat nämä raskaat talousrikosoikeudenkäynnit joissa tulee pitkät käsittelyajat

meillähän täällä mainittiin kolme neljä sen tyyppistä järjestöä tai yhdistystä jotka oli nimenomaan perustettu puolueen kampanjarahoitusta tukemaan ja jotka ilmoittivat itse että niillä on mitä isänmaallisimmat ja hyvät tarkoitukset

minä luulen että ministeri brax voisi nyt huoletta vähän tunkea toisen ministeriön alalle ja saada poliisit siihen mukaan

miksi maa joka on ylpeä siitä että se luokitellaan yhdeksi avoimimmaksi maaksi on hyväksynyt asiasta niin salailevan lainsäädännön

arvoisa puhemies

kun täällä niin usein puhutaan tästä sakn verovapaudesta niin tilannehan syntyi sillä tavalla että silloin kun hetemäki oli stkn puheenjohtaja niin hän sopi niilo hämäläisen kanssa siitä että ajetaan läpi sellainen uudistus että molempien jäsenjärjestöjen siis sakn liittojen ja stkn työnantajajärjestöjen jäsenmaksut tulevat verovapaiksi

tuskin sisäministeri siitä loukkaantuu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minä en ole mikään maata louspolitiikan tuntija ja minä en ole missään nimessä halunnut moittia maatalousvaliokunnan käsitystä tässä kysymyksessä

järjestäytyneen rikollisuuden käsitteessä on yksi hyvin kansainvälisesti hyväksytty muoto eli puolue ehdokkaiden ostaminen vaalituella

kun mennään siihen että perustetaan tämmöinen järjestö salaa tai vähän epäselvästi sen suhteen kuka sen perustaa ja sen ainoa tarkoitus on jakaa vaaliavustusta niin se tulee jo hyvin lähelle semmoista ilmiötä jota kansainvälisellä kentällä pidetään korruptiona tai ainakin sen esiasteena

unto hämäläisen kolumnin mukaan helsingin sanomissa molemmat ovat jakaneet suurin piirtein yhtä paljon vaalirahaa työnantajat sen rahaston kautta oliko se nyt minä en sen rahaston nimeä muista mutta sen voin tarkistaa kokoomukselle ja sitten työntekijäliitot vasemmistopuolueille

on esitetty muun muassa vaatimuksia ay liikkeen avustusten kieltämisestä koska jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa

voisiko ed

jokaisen ehdokkaan pitää tietää oli sitten presidenttiehdokas tai saarijärven valtuuston ehdokas jos häntä joku kannattaa kuka se on

ensimmäinen on se josta valtion tarkastusviraston edustaja toi huolensa esille siitä että täällä käytetään verbiä tarkistaa eikä tarkastaa

työnantajia johti tuolloin päiviö hetemäki eli pekka ravin edeltäjä ja työntekijöitä niilo hämäläinen

tarkistaa minusta viittaisi siihen että tarkistaa vähän niin kuin muodollisesti että kaikki asiakirjat ovat mukana tarkastaa tarkoittaisi sitä että ruvetaan katsomaan myös pitävätkö kaikki tiedot paikkansa

tarja halonen on keskittynyt globaalin tasa arvon ja sosiaalisen edistyksen ajamiseen

heidän tavoitteinaan oli rakentaa maahamme vahvat työmarkkinaosapuolet jotka sopisivat asioista ja noudattaisivat sopimuksia

he olivat vastuuntuntoisia miehiä

siinähän sekä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sasi että tämän komitean puheenjohtaja tarasti ovat hyvin voimakkaasti sitä mieltä että tällä vältetään se että politiikka siirtyy tuomioistuimeen

syitä sisäpoliittisten valtaoikeuksien riisumiseen oli

entä tulevaisuus

venäjä on edelleen naapurimme

olisi hyvin mahdollista kunnianloukkausilmoitusten kautta jo aloittaa semmoinen aalto mutta minusta meillä ei onneksi ole sellaista perinnettä

nyt tämä kriminalisointiuhkasakko ei koske sitä tilannetta jolloin joku tekee tahallaan väärän ilmoituksen hän tahallaan peittää väärän

päivänpolitiikan ulkopuolella oleva presidentti on oikea henkilö johtamaan pitkäjänteistä ja laajaan kansalaistukeen perustuvaa ulkopolitiikkaa

jos se halutaan kieltää niin tulisi kieltää kaikki poliittisen toiminnan tukeminen kuten muun muassa puheenjohtaja jutta urpilainen on asiaa kärjistänyt

jos kansalaisjärjestöjä kiellettäisiin käyttämästä omia rahojaan vapaan harkintansa mukaisesti se haiskahtaisi totalitääriseltä valtiolta

kuten jo komiteanmietintöä jätettäessä ilmoitimme sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on valmis etsimään sellaisia ratkaisuja jotka saavat eduskunnassa ja kansalaisten keskuudessa mahdollisimman laajan tuen

mahdolliset poliittiset avustukset tulee kuitenkin järjestöissä käsitellä avoimesti

puheenjohtajaehdokas paavo väyrynen esitti paneelissa tässä äskettäin huolestumisensa lähi idän kriisistä ja esitti ajatuksena että nobelin palkinnon saaja martti ahtisaari voisi ryhtyä välittämään näissä kysymyksissä

nämä liberaalimmat varmaan katsovat että ei tämä sovellu tähän mutta jos kysyy turun yliopiston pekka lehtiseltä niin hän katsoo että varmaan soveltuu tähän

perustuslakia uudistettaessa tämä on tärkeä periaate

emme etene enää moittimalla toisiamme

mutta joka tapauksessa minusta pitäisi olla kyllä kriminalisoitu ainakin grecon ideoiden mukaan sen että joku lähettää tahallaan tämän lain mukaan täysin väärän ilmoituksen hän peittää siis virheellistä esitystä

olisin tiedustellut ulkoministeri stubbilta onko tämä realistinen ajatus ja onko hän siinä tapauksessa valmis ajamaan sitä että martti ahtisaari ryhtyisi etsimään rauhaa tähän konfliktiin

kansalaisten tulee saada käyttöönsä tiedot avustuksista ennen vaaleja

zyskowiczin idea on se että lakia venytetään niin että poliisi voi käyttää mitä keinoja tahansa

silloin tietysti hänen mallimaansa on valko venäjä

pääministeri matti vanhanen on todennut että oppositio vaatii häntä kantamaan vastuuta kaikesta vaalitöppäilystä

minusta se ajatus että ihmisoikeudet ja perusoikeudet eivät turvaa tavallisten ihmisten asemaa on väärä

jos on vilpillinen niin kyllä sitä vilppiäkin pystyy tekemään